eduskunta hyväksyy ensimmäiset asettelussa selonteon päätetyn lakiehdotuksen

pääomaverotuksen osalta nostetaan prosenttia ja tehdään se tulojen mukaan nousevaksi mikä on verotuksen oikeudenmukaisuus maksukykyperiaate ja tehostetaan veronperintää niin että nämä ulkomaiden hallintarekistereihin nyt piilotetut pääomatulot tulevat myös verotuksen pariin

mutta tämä on iso asia ja haluan että sitä ei vaikenemalla hoideta eikä tätä iltamyöhään piiloteta vaan kyllä tästä täytyy puhua myös päivänvalon aikana

eduskunta hyväksyy ensimmäiset esittelyssä se on sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen että oikeutuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

helsinkiläinen perheyritys rakennusalalla ajettiin konkurssiin viime viikolla verottajan toimesta en kylläkään heitä ole tavannut mutta käytän sitä esimerkkinä koska se on myös julkisesti ollut esimerkkinä henry kataja oy jossa verottaja oli se joka vetäytyi velkojien tekemästä sopimuksesta joka olisi mahdollistanut yrityssaneerauksen ja tämä on sen jälkeen kun nämä julkiset puheenvuorot on hallitusaitiosta käytetty

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

robert

keskustelu sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään täytetyn lakiehdotuksen tiedotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppukesän

uusitaan aina on osittain toisen käsittelyn ystävänpäivänä seitsemäs osia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

mutta tässä taitaa olla sama tilanne näissä julkisissa puheenvuoroissa tämän verohallinnon ohjaamisen osalta kuin minkä huomasimme fortumin tapauksessa olevan omistajaohjauksen tilanne että viesti ei mene perille

keskustelu

tämän jälkeen edustaja rossi ja edustaja rossin jälkeen pääministerin vastauspuheenvuoro ja sitten tämä keskustelu on käyty

arvoisa puhemies

myönnän vielä tähän debatin kuntaosuuteen vastauspuheenvuorot edustaja töllille ja edustaja vapaavuorelle ja sen jälkeen kuntaministeri virkkuselle ja sitten mennään muihin aiheisiin

syntyy suuria vaurioita ja syntyy tilanne jossa tuhannet ihmiset menettävät tarpeettomasti työpaikkansa ja moni yrittäjä koko elämäntyönsä

täällä kansainvälisellä puolella jäin kyllä miettimään sitä että alkaako tässä olemaan riski että tämä kriisitietoisuus kohta menee jo yli että tätä uhkakuvien maalaamista tehdään niin tehokkaasti että se järkyttää ihmisten perusturvallisuuden tunnetta samaan aikaan kun kaikki päätöksentekijät kuitenkin saavat sen todellisen informaation että me emme ole käsittelemässä mitään suomeen kohdistuvaa akuuttia uhkaa emme myöskään mitään eu maihin kohdistuvaa akuuttia uhkaa

tähän pitäisi nyt herätä ja lähteä voimalla liikkeelle jotta hallituksen ja valtionhallinnon eri viranomaiset toimivat samojen päämäärien saavuttamiseksi

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sunnuntain totutun lakiehdotukseen haketuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

kiitän ed

ravia syötöstä

tarvitaan noin vuoden kahden suhteen erityinen pelastusohjelma jolloin näihin ongelmiin käydään sillä tavalla käsiksi että verottaja toimii yhteiskunnan kokonaisintressin mukaisesti

kyllähän minäkin tietysti historiasta jotain muistan ja kun kuuntelin hänen puheenvuoroansa niin tuli mieleen että kyllä pitkälle on kehittynyt tämä perussuomalaisten linja siitä ajasta kun soinin edeltäjä pekka vennamo nimitti itsensä posti ja telelaitoksen pääjohtajaksi

on vastuullisen valtiojohdon tehtävä miettiä miten asetetaan sanat sillä tavalla ettei tule ylilyöntejä tai väärinkäsityksiä ja se on myös tietysti meidän kaikkien tehtävä

mutta tosiasiahan on että kun nyt tämä päätös on tehty on tehty tämä yrityksiin liittyvä maksun kevennys niin katsokaapas kuka sen laskun saa maksaakseen

mutta yhdyn edustaja kääriäisen isoon ajatukseen että tämä historia nyt ei ehkä ole se minkä takia täällä ollaan eikä historia ole se miksi meitä on tänne valittu vaan meidät on valittu tekemään päätöksiä valtionyhtiöiden tulevaisuudesta ja sitten konkreettisesti sekä ohjaamaan periaatteita että päättämään yhtiöistä

ja kun kuuntelin nämä alkupuheenvuorot niin jotenkin tuli mieleen että kyllähän tässä olisi mahdollisuus tämmöiseen sipilän ihalaisen linjaan

siitä hallitus ei ole kertonut kellekään kenen taskulla käytiin ja kenen taskuun annettiin

että jos pääministeri sipilän hyvät periaatteet valtion omaisuuden monipuolinen käyttäminen yhteiskuntavastuu ja myös parlamentaarinen osallistaminen otetaan mukaan ja sitten rohkenisin toivoa edustaja ihalaisen listasta otettaisiin se ajatus että nesteen ja postin osalta pysyttäisiin nykyisessä tilanteessa ja pidettäisiin ne vahvasti valtionyhtiöinä niin uskon että sitä kautta sekä työllisyys että palvelut tässä maassa olisivat paremmassa hoidossa

rantakankaan kanssa tästä kyllä ilmeisesti aivan samalla tavalla mutta se mitä nyt tarvittaisiin olisi että näihin verotilityksiin annettaisiin yksiselitteinen ohje että tässä tilanteessa varataan pidempi maksuaika sitten voidaan katsoa

kyllä se nyt vain niin on ettei tämä eläkeläisten asia ole mitään kevyttä läppää se miten eläkeläisiä verotetaan suhteessa muuhun väestöön

laakso näyttää tarkastelevan kaikkea kansallista politiikkaa tämmöisen amerikka silmälasin lävitse että se mitä yhdysvallat tekee se on aina automaattisesti kielteistä ja sitä pitää aina epäillä ja sen kanssa ei saa olla missään tekemisissä

toimia niiden mukaisesti ja voidaanko lista oli sopimus ministeri niinistöstä ratin

nythän me saamme kuulla edustaja kankaanniemeltä ettei hän ole yrittänytkään hoitaa tätä eläkeläisten veroasiaa kuntoon vaan hän päinvastoin pitää nyt oikeana sitä että eläkeläisiltä otetaan enemmän veroa kuin palkansaajilta

euroopan neuvosto on todella vuosikymmeniä tehnyt erinomaisen arvokasta ja tärkeätä työtä

tämmöinen ohje tällä hetkellä valtiovarainministeriöltä puuttuu ja sen tuloksena verottaja toimii sitten selvästikin vanhojen lähtökohtien mukaan ja se on johtamassa tarpeettomiin konkursseihin

presidentti säilyttää asemansa ulkopolitiikan

tähän arvoperustaan kuuluu kansalaisoikeusasioita ja kansalaisoikeuksien kunnioitusta kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia vaalien tarkkailua ja myös vapaata tiedonvälitystä

eduskunnasta tulee aikaisempaa vahvempia toimia myös ulkopolitiikan alueella kun presidentin ja valtioneuvoston vahvuisen ristiriitatilanteen ratkaisu on selvästi osoitettu

se olisi viisaampi ja maltillisempi tie koska silloin yri tystoiminta jatkuisi ja maailmalla myös erittäin käytetty tie yleisemminkin jotta tämä huonoin vaihtoehto konkurssi voidaan välttää

kaikissa näissä asioissa meidän pitää olla avoimia ja valmiit kertomaan mitä itse teemme ja samalla että tämä sitoutuminen näihin eurooppalaisiin arvoihin ja euroopan neuvoston asiakirjoihin tai julistuksiin on aidosti voimassa

valtiopäivät käynnistyvät huomenna poikkeuksellisen haasteellisessa talviyössä

talouden tosiasiat niihin sopeutuminen ja myös niihin

sekä samalla oikeiden ja oikeudenmukaisten valintojen tekeminen tulevat vaatimaan meiltä paljon aikaa ja puomin

on selvää että veroviranomaisen kannalta on helppoa tehdä se vaihtoehto että kun saatavat ovat rästissä niin pannaan konkurssimenettely vireille ei tule virkavirhettä tehtyä perinteisessä ajattelussa

kun me olemme eri mieltä joita tilanteita tulee jatkossakin olemaan toivottavasti ei niin vakavia kuin ne mitkä liittyvät tähän ukrainan ja krimin tapaukseen niin sitten kysymys kuuluu miten vuoropuhelu mahdollistetaan jotta voitaisiin hakea ratkaisua

minä en oikein tiedä mitä tämä rinteen vaalikausi tarkoittaa mutta sen muistan että kun rinne tuli hallitukseen niin hän laittoi ehdoksi ensimmäisessä budjetissaan sen että tehdään ylimääräinen eläketulovähennyksen nosto

arvoisat edustajat

ne vastavat puhemiehen haluamme puolustaa eduskunnan asema ja työskentelyn

kyllä kai tämä tilannekuva kävi myös omassa puheenvuorossani täysin selväksi

kehittämällä eduskuntatyötä

pidämme osaltamme huolta siitä että eduskunnan asema maan ylimpänä valtioelimenä

siis eläkeläisten verojen helpottaminen oli puheenjohtaja valtiovarainministeri rinteen linja

rantakangas saa tällaisen herätyksen hallituksessa aikaan

sain jo entisestä

pahoittelen sitä jos edustaja heinonen ei ollut paikallaan ja siitä jäi se käsitys että hän ei ole ollenkaan salissa

eduskunnan asemasta ja arvostuksesta voimme jokainen

päinvastoin kaiken sen puheen jälkeen mitä täällä nyt ja aikaisemmin olen sieltä salin oikealta laidalta kuullut että kuinka kauheata on velkaantuminen ja kuinka se pitää lopettaa suuri hämmästykseni on että ei ensi vuonna velkaantuminen ole hyvät edustajat loppumassa

sitten tiedämme että euroopan neuvostossa on äänestyksen jälkeen päädytty epäämään venäjän duuman valtuuskunnan valtakirjat sekä yleiskokouksen että komiteatyön osalta

perustuslain säännös joka on pysynyt muuttumattomana aina säätyvaltiopäivien ajoista lähtien ohjaa vakaaseen ja arvokkaaseen

olen samaa mieltä edustaja viitasen kanssa että minustakin välillä vähän väärin aina syytetään perussuomalaisia takinkääntämisestä koska tämä eläkeläisille tehty petos jonka kokoomus on tehnyt on kyllä todella suuri huijaus

joo

värikeskus lupaa tennistila palveli stuksen kolmas asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan

uudistusministeri vehviläinen sanoi lehtihaastattelussaan että hän ei pidä hyväksyttävänä sitä että junaliikenne lakkautetaan ja yritetään korvata sitten bussivuoroilla

eduskunnan entistä puhemiesten rafael paasion ja riitta uosukaisen elämänohje on voimassa

kun tässä edellä edustaja pelkonen viittasi näihin päätöksen syihin niin kysyn valtuuskunnan suomalaisilta läsnä olevilta jäseniltä

no voi voi on se nyt kummallista jos te ette saa sanottua oletteko te sen periaatteen kannalla että eläkkeensaajia ja palkansaajia kohdellaan samalla tavalla eläke ja palkka tulevat samalla tavalla

meistä jokainen voi tehdä oman osansa tämän talon arvostuksen

kun he takaamme ja arvostakaamme keskustelussa toistemme mielipiteitä osaamista sekä näyttäkää mallia erilaisuuden ja erilaisen osaamisen

tässä tämä meidän pelko onkin että nämä teidän lääkkeenne eivät auta

tämä junapäätös on merkittävä maan tasapainoisen aluekehityksen kannalta ja kun aina kysytään vaihtoehtoa niin onhan tämä nyt konkreettinen vaihtoehto

onko niin että voidaan palauttaa venäjän valtuuskunnan valtakirjat heidän oikeutensa ennalleen sen jälkeen kun krim on palannut ukrainalle vai onko tässä joitain muita edellytyksiä joita vaaditaan jotta tämä normaali tilanne ja valtuuskuntien kohtaaminen euroopan neuvoston puitteissa voisi tapahtua

keskustan nimiä on mainittu niin monta kertaa että on kohtuullista että edustaja kalli saa puheenvuoron sen jälkeen ministeri virkkunen ja sitten toivon että kuntakeskustelu riittää koska sitä tulee tämän päivän jälkeen vielä sitten runsaasti lähiviikkojen aikana

nyt ikävä kyllä meillä ei ole mahdollisuutta kaikkia vastauspuheenvuoroja ottaa tässä yhteydessä koska ajat tulevat vastaan mutta ministeri virkkunen vastaa ensin ja sen jälkeen ministeri guzenina richardson ja sitten joudutaan menemään ikävä kyllä puhujalistaan

kymmenesosalla autoveron alennuksesta tinkimällä voidaan tämä tasapainoisen aluekehityksen juttu hoitaa ja mahdollistaa vrn ostopalvelut

muistakaamme että jokainen edustaja tässä salissa tähtää omalla työllään suomen kansa

ensimmäisen käsittelynesto aavistuksen tuon asian käsittely kunnanhallinto oli komennettu kuusi hyppäävät nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä keskustelu oecdn pitää eduskunta suo tiedotusta sisällä myöten mukaiset kaavat ja mustan ensimmäinen käsittely on